kreikan ongelmat eivät ole vain kreikan omia vaan ne koskevat myös euromaiden sekä laajemmin koko euroopan ja maailmantalouden rahoitusvakautta

tällä lisäbudjettiesityksellä suomi muiden euromaiden mukana pyrkii omalta osaltaan patoamaan ongelmat kreikkaan ja ehkäisemään kriisin leviämisen muihin euromaihin

arvoisa herra puhemies

tilanteen vakavuutta kuvaavat hyvin ne järeät toimenpiteet joita eu jäsenmaat kansainvälinen valuuttarahasto imf sekä euroopan keskuspankki ovat viime päivinä joutuneet tekemään euroopan rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi

vaikka päätin aluksi etten provosoidu tästä keskustelusta sen verran kuitenkin totean että tässä on kuunneltu niin sanotusti työmarkkinajärjestöjä ja järjestöjen ääntä

tähän lopputulokseen on tultu ja on todettu että tämä on paras vaihtoehto niistä mitä on tarjolla ollut tämä palvelee kaikkia niitä tahoja joihin tässä lakiesityksessä on viitattu

eri asia ovat sitten erilaiset metallityöväen liitot sakt ja muut jotka edunvalvonnassaan huolehtivat tiettyjen ryhmiensä eduista

onko oikein että meille on syntymässä ihmisjoukko jolle kasaantuvat niin toimeentulon huolet kuin suurimmat terveysongelmatkin

arvoisa herra puhemies

ministeri maalaili tuossa hienoja kuvia siitä kuinka se toteutetaan mutta tosiasia on se että hallituksen sisällä ei olla vieläkään yksimielisiä siitä millä tavalla tämä toteutus tapahtuu kenttä on edelleen sekaisin ketkä saavat järjestää tätä koulutusta ja olisi mielenkiintoista tietenkin tietää millä rahasummalla se aiotaan tehdä

me tietysti kuuntelemme näitäkin herkällä korvalla mutta vedämme lainsäädännön siitä kohtaa missä se palvelee suurta yleisöä heidän ääntänsäkin kuunnellen

keskustan vastaus on yksiselitteisesti

menetykset mitattaisiin silloin suomenkin kohdalla konkurssiaaltona korkotason nousuna räjähdysmäisesti kasvavana työttömyytenä ja hyvinvoinnin romahtamisena

riittävä toimeentulo ruoka asunto koulutus ja laadukkaat terveydenhuollon palvelut

keskustan mielestä tämä malli oli tosi hyvä mutta nyt on ilmennyt tuloksista päätellen että se on kyllä työllistänyt virkamiehiä mutta ei suinkaan niitä nuoria joille tämä malli oli tarkoitettu

on kysymys liian sektoroituneesta mallista liian pienellä rahasummalla tai väärin suunnatulla rahasummalla ja tästä johtuu se että nuoret eivät ole pystyneet hyödyntämään tätä nuorisotakuun mahdollisuutta

tosiasiat on silti syytä tunnustaa

kysymykseni kuuluu

olisiko järkevämpää kuitenkin työllistää ja kouluttaa nuoria kuin työllistää virkamiehiä tässä mallissa

jälkiviisastelu olisi nyt helppo tie

entistä useampi ihminen vajosi pysyvästi toimeentulotuen varaan vaikka se on tarkoitettu vain väliaikaiseksi tueksi poikkeuksellisiin elämäntilanteisiin

nyt tiedämme että yhteisen rahapolitiikan mukanaan tuomien hyötyjen edellytyksenä on että kukin jäsenmaa huolehtii omasta talouspolitiikastaan vastuullisesti

tuloerojen kasvu synnyttää yhteiskuntaan toisistaan irrallaan olevia todellisuuksia aivan eri maailmoja

toiseen ääripäähän keskittyvät puute ja köyhyys jotka vaikuttavat paitsi taloudelliseen niin myös ihmisen henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin

lainajärjestely kreikalle herättää meissä kaikissa ristiriitaisia tunteita

euromaiden ja kansainvälisen valuuttarahaston imfn yhteisellä lainapaketilla kreikan omilla talouden tervehdyttämistoimenpiteillä ja viimeksi eu jäsenmaiden takausjärjestelyillä yritetään estää ongelmien leviäminen

suomalaisen köyhän rahat hädin tuskin riittävät jokapäiväiseen elämiseen mutta eivät mihinkään ylimääräiseen

olemmeko muiden euromaiden ja imfn ohella kantamassa vastuuta yhteisvaluutastamme sekä koko eu alueen ja maailmantalouden tulevaisuudesta

ihmiset joutuvat tinkimään sosiaalisesta elämästä osallistumisesta kanssakäymisestä muiden kanssa harrastuksista ja asumistasosta

arvoisa herra puhemies

tuohon sosiaalipuolen terveydenhuollon eheyteen ei ole sen kummempaa toteamista mutta yksi hämmentävä seikka tähän sisältyy

vai heittäydymmekö vapaaseen pudotukseen talouden mustaan aukkoon missä meitä todennäköisesti odottaa syvä pankkikriisi korkotason nousu ennen kokematon lama sekä kansantalouden ja hyvinvoinnin romahtaminen

arvoisa herra puhemies

yksi tärkeä asia joka ei ole tässä keskustelussa vielä tullut esille mutta on yksi yhteiskunnan iso taloudellinen osatekijä on t k i panostus ammattikorkeakouluissa

keskustan hallitusvastuun aikana perusturvaa on parannettu

tärkeintä on kun meillä istuu tavallista fiksumpi hallitus tällä hetkellä ennen kaikkea suuntautua tulevaisuuteen niin että mietimme mitkä ovat ne kasvun avaimet

tätä haluan korostaa siksi että erityisesti tänä päivänä kun hallitus on päätynyt linjaan että se leikkaa tutkimusrahoitusta rankalla kädellä ja toisaalta yrityksillä olisi kovasti hinkua tuoda markkinoille tuotteitaan joita se on yhteistyössä ammattikorkeakouluverkoston kanssa kehittänyt niin minusta tämä esitys on ikään kuin rätti silmille tässäkin mielessä että ammattikorkeakoulut eivät tunne että heitä kannustettaisiin tekemään tutkimus ja kehittämistyötä nimenomaan pk sektorin kanssa joka ei pääse useinkaan osalliseksi näistä isoista tutkimushankkeista eikä tutkimusrahoista joita meidän valtakunnassa ja myös eu tasolla jaetaan

erityisesti välikysymyksen tehnyt sdp on estänyt perusturvan kehittämisen pitämällä tiukasti kiinni siitä että jos kaikkein pienintä etuutta korotetaan pitää korotuksen kohdistua myös ansioturvan saajiin

mitä ajattelette mistä lähtee suomen kasvu tämän laman jälkeen

on tärkeää että tässä tilanteessa erityisesti euromaat sekä valtiot ja pankkisektori yleensäkin tarkastelevat omia toimintatapojaan ja ottavat opiksi tekemistään virheistä

tämä on jarruttanut perusturvan kehittämistä ja jättänyt korotukset pieniksi

nyt vaaditaan vastuullisuutta talouspolitiikan hoitoon ja luopumista lyhytnäköisestä voiton tavoittelusta sekä kansan kosiskelusta

onneksi edistykselliset sosialidemokraatit ja ay liikkeen vastuunkantajat ovat vihdoin uskaltaneet kyseenalaistaa tätä periaatetta

siksi pidän tärkeänä että hallitus ottaa lusikan kauniiseen käteen ja ohjaa myös tarpeellisen rahoituserän ammattikorkeakoulujen t k i panostuksen esille saamiseksi ja siten myöskin tämmöisen osaamisen laajentamiseksi ja uusien tuotteiden markkinoille saattamiseksi

arvoisa herra puhemies

huolehtimalla omasta talouspolitiikastaan ja toimimalla yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti valtiot onnistuvat säilyttämään kansallisen päätöksentekovaltansa

tällä hallituskaudella saimme läpi keskustan pitkään ajaman takuueläkkeen joka toi merkittävän korotuksen kaikkein pienituloisimmille eläkeläisille

nyt viime päivinä on kuultu monelta eri työnantajajärjestöltä liittyen työurakeskusteluun että niillä olisi valmiutta pidentää myöskin työuria työntekijöiden kesken

holtittomalla talouspolitiikalla valtioiden itsemääräämisoikeus kaventuu huomattavasti jolloin valtio voi joutua kreikan tavoin holhouksenalaiseksi

miten hallitus aikoo suhtautua näihin signaaleihin joita on tullut tuolta työmarkkinakentältä

tällä hallituskaudella keskusta on myös parantanut omaishoitajien asemaa merkittävästi

siinä korostetaan jäsenmaiden vastuuta talouden valvonnan ja politiikan koordinoinnin merkitystä sekä vakaus ja kasvusopimuksen noudattamista tehokkaine seuraamuksineen

verotuloilla huolehditaan eri syistä työelämän ulkopuolella olevien perusturvasta

köyhyyttä ja syrjäytymistä ei saa päästää periytymään sukupolvelta toiselle

julkilausuma on vakava vetoomus kaikille eu jäsenmaille sopia yhdessä pelisäännöistä jotka ovat välttämättömiä rahoituskriisistä selviämisessä

viime taantuman jälkeen työttömyyden kasvu onnistuttiin torjumaan

vaikeuksien ilmaantuessa vastuuta ei pidä juosta karkuun mikä näyttää olevan etenkin sosialidemokraattien linja

tuloverotusta ei kuitenkaan voi loputtomasti keventää etenkin jos taloudessa tapahtuu suuria muutoksia

keskustan eduskuntaryhmä tukee vuoden toista lisäbudjettiesitystä jolla suomi on kantamassa vastuuta kreikan velkakriisin leviämisen estämisessä

tässä taloustilanteessa keskusta suhtautuu tuloverotuksen jatkuvaan keventämiseen varauksellisesti

tuloverotuksen keventämistä ei voi maksaa kiristämällä pienituloisten verotaakkaa

olemme vakuuttuneita että kaikki tämä on tavallista työtä tekevien ja asuntovelkaa maksavien suomalaisten etu

lapsiperheiden suhteellinen asema tulonjaossa on heikentynyt ja lapsiperheet ovat jääneet jälkeen keskimääräisestä tulokehityksestä

tämä näkyy erityisesti vähävaraisten pikkulapsiperheiden yksinhuoltajien opiskelijaperheiden ja monilapsisten perheiden toimeentulossa

lapsiperheet joutuvat säästämään kaikessa

vaatteissa harrastuksissa ja ruuassa elämän arkisissa perusasioissa

myös palveluiden laatu ja saatavuus asettavat kansalaisia kukkaron koon tai asuinpaikan ja alueen mukaan eriarvoiseen asemaan

kysymys on poliittisesta tahdosta ja arvovalinnoista

keskustan politiikka tähtää hyvään ja turvalliseen lapsuuteen erilaisissa perheissä

keskustan tavoite on uudistaa perhevapaat entistä tasa arvoisemmiksi siten että nuorten naisten asema työmarkkinoilla paranee vanhemmuuden kustannukset jaetaan tasaisesti ja isiä kannustetaan perhevapaille

lisäksi olemme luoneet kotihoidon tukijärjestelmän jota valtaosa ihmisistä pitää edelleen hyvänä ja tarkoituksenmukaisena

suomalaiset perheet ovat tottuneet siihen että heidän lapsillaan on mahdollisuus saada riippumatta koulusta tasavertaista opetusta

on hyvä huomata että vaikka tuloerot ovat suomessa kasvaneet niin kansainvälisessä vertailussa suomen tuloerot ovat edelleen suhteellisen pienet

nyt on kuitenkin käynyt ilmi viime päivinä että yksityiskouluissa on saatu erilaisia signaaleja siitä että valtio rahoittaa eri tavalla yksityiskouluja

riippumatta siitä onko kyseisessä koulussa maahanmuuttajia tai erityisoppilaita he saavat saman valtionosuuden kuin julkiset koulut

nyt kysyn ministeriltä

sellaista suomea ei voi hyväksyä jossa asuinpaikka tai vanhempien tulotaso määrittää ihmisen tulevaisuuden ja menestyksen mahdollisuuden

onko tämä ministerin mielestä tasaveroista oppimista tasa arvoa tuottavaa oppimista johon olemme suomessa tottuneet kun kustannamme koulutusta julkisin verovaroin

arvoisa herra puhemies

täytyy kyllä sanoa näin ulkopuolisena valiokunnasta että ihmetyttää tä mä keskustelu jota täällä valiokunnan jäsenten keskuudessa käydään ja erityisesti se että ministeri virkkunen opetusministerin tehtävässä ei ole ehkä saanut sitä viestiä vietyä valiokunnan tasolle niin kuin olisi halunnut koska tämä ristiriitainen käsittely on ilmiselvää tässä salissa

valtion velkaantuminen voidaan pysäyttää huolehtimalla talouskasvusta pitämällä menot kurissa ja huolehtimalla siitä että palvelut järjestetään koko maassa mahdollisimman järkevällä tavalla kaikille suomalaisille

tärkeintä on kuitenkin se olkoon tämä laki susi jo syntyessään tai hyvä käsiteltäväksi että tutkijoiden asema säilyy tutkimuksen vapaus taataan ja ennen kaikkea kansainvälinen taso suomalaisessa tutkimuksessa voi edistyä niin että olemme silläkin alalla edelleen kilpailukykyisiä

toivon että kun tämä selvitys tästä laista aikanansa tulee niin tätä pidetään kirkkaimpana tähtenä myös siinä selvityksessä

arvoisa herra puhemies

nyt kuitenkin yksi ikäluokka ehtii mennä läpi koulujärjestelmän esimerkiksi yläkoulun ennen kuin jotakin tapahtuu

eikö hallituksella ole huoli siitä kun nyt on jo eriarvoistuminen koulujen sisällä kasvanut että se kasvaisi vielä lisää ja oppilaat olisivat eriarvoisessa asemassa

arvoisa herra puhemies

meillä veronmaksajat kustantavat julkisen koulun julkisen peruskoulun ja odottavat siten että joka koulussa tarjotaan oppilaille tasavertaisesti opetusta

mihin toimenpiteisiin ministeri aikoo ryhtyä tämän asian eliminoimiseksi

arvoisa herra puhemies

meillä on kuitenkin suomessa perusteltu aina menestymistä kasvulla ja koulutuksella ja nyt meidän on huolehdittava siitä että tämä peruskivijalka ei murennu

oikeastaan viittaan tuohon edustaja paasion puheenvuoroon kun hän sanoi että leikata pitää kaikkialta mutta huoleni kantaa sinne kun kevät koittaa että kivettäisimme yhden kivijalan johon emme enää koskisi elikkä koulutuksen emmekä sieltä enää leikkaisi lisää

keskusta on ollut sitä mieltä että esimerkiksi koulutusmääriä pitää tarkastella uudelleen mutta työelämälähtöisesti ja ikäluokkien kokoon painottuen niin ikään kuunnellen alueen ääntä